vähimmäisturvan korotukset ovat sellaisia saavutuksia joita edellinen hallitus ei jostain syystä saanut aikaiseksi ja siinä suhteessa kuuntelen tietenkin mielenkiinnolla paitsi hallituspuolueitten myöskin sosialidemokraattien puheita tästä budjetista

alanko kahiluodon puheenvuoro kuulosti kovin paljon vasemmistoliiton puheenvuoroilta joita tässä budjetissa erityisesti sosiaaliturvasta tullaan esittämään

kannustankin häntä ja muita vihreitä ja muitakin hallituspuolueita äänestämään joulun alla meidän vielä parempien esitystemme puolesta

arvoisa puhemies

mutta on hallituksen linjassa tietysti arvosteltavaakin

hemmilän esittämiä perusteluja totean kuitenkin että paitsi lapsella syntymättömälläkin lapsella on mainitsemanne oikeudet niin toisaalta myöskin synnyttävällä äidillä tai raskaana olevalla äidillä on sekä ykn ihmisoikeuksien julistuksessa että myöskin suomen perustuslaissa tietyt turvatut oikeudet

rikkailta kerätään enemmän ja köyhiltä kerätään vähemmän ja sitten niillä yhteisillä rahoilla tuotetaan ilmaisia tai edullisia julkisia palveluita kaikille tarpeessa oleville

ja jos tällaista lainsäädäntöä laaditaan niin että yhteiselle kasvot ovat risti

kun rikkaitten verotusta kevennetään merkittävästi enemmän kuin pienituloisten kuten nyt tapahtuu se lisää eroja ihmisten taloudellisessa tasa arvossa mutta myöskin sosiaalisessa tasa arvossa

virolainen tuossa edellä puhui kauniisti tästä verotuksen kevennyksen taloutta edistävästä vaikutuksesta niin tämmöisenä vanhana keynesiläisenä toki olen asiasta sinänsä samaa mieltä mutta vanhana keynesiläisenä totean myöskin että paljon enemmän se talous olisi kiihtynyt jos veronkevennykset olisi euromääräisestikin suunnattu kaikkein pienituloisimmille joitten kulutusalttius on paljon suurempi kuin suurituloisten

ja vanhan kansantaloustieteen peruskurssin mukaan nimenomaan niitten verotuksen keventäminen joitten kulutusalttius on suurin eli jotka sen rahan laittavat myöskin kiertämään elvyttää taloutta kaikkein parhaiten

pertti virtasen puheenvuorot ovat toisinaan täällä hieman käsittämättömiä mutta kyllä tämä äskeinen löi kaikki laudalta

jos ministeri thors on epäonnistunut yhtä pahasti kuin ministeri katainen viimeksi tänään koska oletan että tämä kansaneläkkeet ja eläkeiän vieläkö pieni työeläkeiän korotus on häneltä lähtöisin niin ministeri thors saa työskennellä kyllä sen saavutuksen saavuttamiseksi tuhat vuotta

en myöskään ymmärrä valtiovarainministerin puheita siitä että jos näin olisi menetelty verotuksen progressiivisuus olisi kiristynyt

no voi olla tietysti että suhteellisesti rikkaitten verotuksen progressiivisuus olisi kiristynyt absoluuttisesti ei

arvoisa puhemies

mutta en ymmärrä mitä järkeä on puhua rikkaitten verotuksen progression aiheuttamista ongelmista silloin kun kysymys on kuitenkin siitä että verotuksella nimenomaan helpotettaisiin kaikkein heikommassa asemassa olevien asemaa

jos se epäonnistuu niin kaikki epäonnistuu

entisessä elämässäni olen toiminut yli tuhannen pakolaisen ja maahanmuuttajan vuokranantajana ja kokemukset kotouttamisesta siltä osin ovat kovin vaihtelevia

toisilla on ollut tapana tehdä nuotio keittiöön kun siihen on omassa kulttuurissa totuttu ja toiset ovat uineet kylpyhuoneen lattialla mielellään kun vesi on aika yllättävää

jotta sosiaaliturva edistyisi sata komitean pitäisi saada työnsä tehdyksi ja sille pitäisi osoittaa tietenkin rahat niihin toivottavasti tuleviin uudistuksiin jotka tasa arvoa lisäävät

siitä huolimatta hekin ovat kotoutuneet ymmärrettyään kun heille on kerrottu että näin ei voi täällä tehdä

arvoisa puhemies

jotta tämä ei aivan synkältä näyttäisi niin muistelen tässä muutaman vuoden takaista päivää kun rouva virtasen kanssa olimme pyöräilemässä kuopiossa särkilahdessa

lopuksi arvoisa puhemies yksi erityinen asia tästä budjetista

näyttää siltä että hallitus vaivautumatta edes perustelemaan miksi taas kerran leikkaa tutkimus evoa mikä tarkoittaa sitä että yliopistollista lääketieteellistä tutkimusta tehdään kuntien vähillä rahoilla kun sitä lainkin mukaan pitäisi tehdä valtion varoin

kaukaisuudessa vastaamme näytti tulevan kovin suomalaiskansallinen hahmo sauvakävelevä tuulipukuun pukeutunut keski ikäinen nainen joka tulla vinttasi sieltä

aivan oikein hänen ihonvärinsä oli varsin tumma sauvakävelijäksi

kummallista peliä

silloin minä ajattelin että ei tämä nyt välttämättä kokonaan voi epäonnistua

minua kuitenkin kiinnostaa hieman enemmän se miten pärjäävät suomalaiset ihmiset joita meidän kaikkien yhteisesti kannattama pohjoismainen hyvinvointimallimme pyrkii pitämään pinnalla kun he useimmiten eivät omasta syystään uhkaavat upota sen alle

siinä suhteessa

olen mielet on tunti sen tuntisin mielenkiintoa keskustella siitä mitä meidän alati jatkuvan toisillemme jäkättämisen sijasta pitäisi tehdä että saisimme tämän järjestelmän siihen tilaan että mahdollisimman harva ihminen joutuisi vaikeuksiin tai jos joutuisi niistä kohtuudella selviäisi

asko seljavaaralle voin nyt lohdutukseksi sanoa että taas te tulitte antaneeksi virheellistä tietoa vasemmistoesityksistä

arvoisa puhemies

mutta todellakin me kaikki kannatamme tätä pohjoismaista hyvinvointimallia joka toisaalta rakentuu siitä verotuksesta jolla otamme ainakin vielä toistaiseksi rikkailta vähän enemmän ja köyhiltä vähemmän ja sitten niillä yhteisillä rahoilla järjestämme palveluita joilla nämä heikompiosaisetkin ja pienituloisimmat pystyvät käyttämään hyväkseen näitä peruspalveluita jotka he muuten joutuisivat ostamaan markkinoilta

kahdessa edellisessäkin puheenvuorossa niin on tehty

valitettavasti minun pitää nyt tässä yhteydessä sanoa että erityisesti tämä lakiesitys on sata komitean tunnustus oman työnsä lähes täydellisestä epäonnistumisesta

mitä tässä lakiesityksessä oikein esitetään

toisaalta se perustuu tähän etuusjärjestelmään jolla autamme toivon mukaan aina tilapäisesti niitä jotka sieltä lipsahtavat ja sitten se perustuu tähän viimesijaiseen tukeen eli toimeentulotukeen joka auttaa viimesijaisesti jos eivät ne ensisijaiset etuudetkaan riitä tai ne jostain syystä loppuvat

arvoisa puhemies

siis kuvittelin todellakin että minulla oli varattu etukäteen puheenvuoro mutta se oli häipynyt sieltä jonnekin tai sitten en ollut sitä varannut

valitettavasti tämän hyvinvointijärjestelmämme itse asiassa kaikki pilarit ovat olleet tässä vähän tuiverruksen kohteena

minä olen samaa mieltä kuin oikeusministeriö antamassaan lausunnossa että kyllä perusturvan riittävyyttä pitää maan hallituksen ja tämän eduskunnan tarkastella jatkuvasti

mutta nyt kun sen sain niin totean että tässä itse asiassa näkyy semmoinen mielenkiintoinen lainsäädännöllinen kehitys vuokralaisen oikeuksien suhteen nimenomaan kohtuullisen vuokran määrittelyssä

etuusjärjestelmä on vuosien saatossa ja pala palalta paikkaillen muodostunut sillä tavalla sekavaksi että sinne joutuneet eivät oikein tiedä missä heitä milloinkin viedään ja myöskin tämä palvelujärjestelmä on joiltakin osin osoittanut aika huolestuttavia rapautumisen merkkejä

ei riitä että kerran neljässä vuodessa hallitus ikään kuin sosiaali ja terveysministeriön suorittamana katsoo mitenkäs ne köyhät ja huonompiosaiset nyt elävät

tähän maahan on eun kriteereitten mukaan päässyt syntymään lähes miljoonan ihmisen köyhyydessä elävä joukko ja miksi se on syntynyt

siinä yhteydessä perustettiin myöskin asunto oikeudet joissa näitä vuokrariitoja ja sitten myöskin vuokraoikeuden menetyksiä käsiteltiin ja oli tyypillistä että käsittelyt olivat ilmaisia ja annettiin jopa yleisohjeita vuokrien korotuksista ja tällä tavalla vapaarahoitteisenkin vuokra asukkaan oikeusturva oli kohtuullisella tasolla

siksi että sitä perusturvaa ei ole riittävästi tarkasteltu jatkuvasti vaan on jätetty se ikään kuin satunnaisten tarkastelujen varaan

jotta mahdollisimman harva joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen ja kun siihen joutuu turvautumaan niin sitten sieltä olisi poistettu myöskin sen käyttöä rajoittavat esteet kuten esimerkiksi tekemällä lapsilisät etuoikeutetuksi tuloksi

kun tähän saakka etuuksia joilla sitä perusturvan riittävyyttä taataan ei ole edes sidottu indeksiin niin nyt onneksi äsken ne sidottiin ensimmäisessä käsittelyssä mutta eihän sekään riitä jatkossakaan

ottamatta osaa äskeiseen debattiin toimeentulotuen leikkauksesta on kuitenkin pakko sanoa että omasta mielestäni rehellisen arvion mukaan se on kohtuuton

jos me aiomme poistaa miljoonan ihmisen köyhyyden tästä maasta niin se tarkoittaa sitä että meidän on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota tähän asiaan

pyrkimys voi olla sinänsä hyvä mutta käytäntö ei

pitää myöskin pitää huoli siitä että kunnilla on riittävästi voimavaroja niitten palveluitten järjestämiseen joita tarvitaan ihmisten pinnalla pitämiseksi

tulee todella kylläkin mielenkiintoinen tilanne kun puolueeton tutkimuslaitos juuri vaalien alla kun tämä lakihan edellyttää että se tehdään aina sopivasti vaalien alla esittää tämän arvionsa tästä riittävyydestä

tässä katsannossa samoin kuin näitten vuokrien kohtuullisena pitämiseksi tämä aloite on erittäin toivottava

ilman rahaa se ei onnistu eivätkä nämä uudet hienot tietokonejärjestelmät joita nyt ministeriössä valmistellaan tule myöskään pelastusta siihen pelkästään tuomaan

veikkaanpa että kun tämä laki nyt tässä tulee voimaan ja tämä arvio joudutaan tekemään nyt sopivasti juuri tulevienkin vaalien alla niin on kyllä mielenkiintoista nähdä mihin tämä riippumaton elin tästä perusturvan riittävyydestä tulee päätymään

kyllä se kuitenkin niin on että ihmisaivot on ainoa elin tässä maailmassa joka ajattelee ja niitä tarvitaan kun ihmisiä esimerkiksi hoidetaan

veikkaan että se tulee päätymään aika lailla murskaavaan tuomioon ja se ei tule tälle hallitukselle eikä edeltäville hallituksille todellakaan olemaan mitään hauskaa luettavaa

nyt keskustelu on päättynyt

mutta kun tämä lakiesitys ei velvoita mihinkään muuhun kuin arvioimaan tätä niin kuten täällä jo aiemmin tänä ilta sanoin lauri viita totesi että on se hyvä että kirjallisuutta arvioidaan mutta ei olisi pahitteeksi että joku sitä lukisikin

pöydälle panoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas kahdettatoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmastoista kahdet pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään

se on meidän keskeinen velvollisuutemme se on meidän yhteinen vastuumme meidän kaikkien yhteinen vastuu ja toivon että oppositiosta tai hallitusasemasta riippumatta voimme ainakin ensi vaalikaudella kaikki panostaa siihen niin että puheet siitä kuka puolustaa ja kuka ei puolusta voisivat jäädä vähän vähemmälle

jos todetaan sen arvioinnin perusteella että se on jäänyt jälkeen niin kyllä sitä samalla pitää korottaa eli parantaa sitä perusturvaa

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas kahdettatoista pidettävään täysistunto hyväksyttänee

mietintö pannaan pöydälle kolmas kahdettatoista pidettävä

siis jos tämä puolueeton toimikunta joka nyt velvoitetaan tämä tarkastelu tekemään toteaa että se perusturva ei ole kunnossa niin ei se vielä takaa sitä että se hallitus tai itse asiassa se tuleva hallitus sitten korjaa sen tilanteen

hyväksyttäneen hyväksytään perille panoa varten esitellään

päiväjärjestyksen

asiat puhemiesneuvosto ehdottaa te mietitte pannaan pöydälle kolmastoista kartta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään

siksi olen tehnyt tämän muutosesityksen joka tässä omassa vastalauseessani on että jos ja kun todetaan että perusturva on riittämätön niin siitä myöskin seuraa että sitä myös sitten parannetaan

seuraava täysistunto on kolmas kahdettatoista kello kolmetoista kun todella tätä aloitetta

mehän jätämme tämän perusturvan riittämättömyyden leijumaan ilmaan jos me emme samalla velvoita tulevaa hallitusta korjaamaan tätä asiaa

ei ole ollut toki pykälää että pitää tehdä tämä selvitys mutta selvityksiä erilaiset tutkimuslaitokset ovat tehneet eukin on tehnyt ja todennut että köyhyys suomessa on kasvanut huolestuttavasti

me emme ole tehneet kuitenkaan kun ei ole ollut mitään velvoitetta parannusta tähän asiaan ja todettakoon nyt vaan että sata komitea omassa mietinnössään jossa siis se esitti näitä muutamia parannuksia joita nyt on tehty ja hyvä niin samalla totesi että sen esityksiä on tarkasteltava suhteessa valtion julkisen talouden kestävyyteen ja kantokykyyn

sehän tarkoittaa sitä että jätetään valtiovarainministeriölle avoin ässä hihaan

nyt tämänkin lain perusteluissa todetaan että tätäkin tarkastelua on tarkasteltava suhteessa myöskin julkisen talouden kestävyysvajeeseen

kysyin jaakko kianderilta valiokunnassa kun hän oli kuultavana asiantuntijana mitä hänen mielestään tämä lausuma tarkoittaa mitä sen perusteella tapahtuu kun tämä arviointi on tehty

jaakko kiander totesi että kun tämä arvio on tehty ja siinä todetaan että perusturva on riittämätön niin sitten valtiovarainministeriön pojat tulevat ja sanovat että mutta kun on tämä julkisen talouden kestävyysvaje niin ei me nyt kuitenkaan tätä vajetta voida korjata

siksi olen tehnyt tämän muutosesityksentä esityttää mutta

se on muutosesityksen tähän auki olevaan pykälään ja toivon todellakin että jotta ei jouduttaisi tähän jaakko kianderin kuvaamaan tilanteeseen mitä itsekin pahasti pelkään niin kyllä meidän on nyt täällä eduskunnassa hyvä sitoa sekä tämä riittävyyden arviointi että siitä koituvat seuraukset myöskin samaan pykälään

vain sillä tavalla voidaan aidosti turvata se että kaikkein köyhimpien huonoimmassa asemassa olevien etuuksia tarpeen niin osoittaessa myöskin parannetaan

valtiovarainvaliokunta on mietinnössään käsitellyt ansiokkaasti sote uudistusta ja todennut että se pitää saada pikaisesti aikaiseksi

toinen syy on se että suomalaista terveydenhuoltoa ja myöskin sosiaalihuoltoa ja niitä yhdessä järjestetään euroopan pienimmällä väestöpohjalla

arvoisa puhemies

tämäkin siis osoittaa että ellemme ole aivan ainutlaatuisia ja ylivertaisia niin ehkä tässäkin suhteessa pitäisi jotain tehdä

arvoisa puhemies

sen lisäksi on tietysti myöskin tämä terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuus jossa julkisilla varoilla rahoitetaan sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa ja sillä tavalla ainakin välillisesti edistetään tätä terveyserojen kasvua

sitä on eduskunnassa korjattu mutta kunnollista siitä ei ole tullut vieläkään ja ennen kaikkea tämä eduskunta tai jos ihan tarkkoja ollaan niin edellinen eduskunta on edellyttänyt että tästä asiasta jota tämä lakiesitys käsittelee on laadittava kokonaisesitys

ei ehkä ole oikeudenmukaisuuden kannalta aivan oikein että lääkärissäkäyntien sairausvakuutuskorvauksia maksetaan henkeä kohti eniten suomessa kauniaisiin

siitä huolimatta tästä eduskunnan tahdosta huolimatta hallitus on kiireellä pikaisesti ja huonosti valmistellut osauudistuksen jota täällä eduskunnassa on yritetty parantaa mutta kunnollista siitä ei ole saatu

nämä kaksi pitää saattaa toimimaan yhdessä niin että turha byrokratia ja yhteinen valitus milloin kummassakin päässä riittämättömistä voimavaroista jää vähäisemmäksi ja pystytään hommat hoitamaan mahdollisimman hyvin

näistä syistä me tarvitsemme sosiaali ja terveydenhuollon rakenne ja rahoitusuudistuksen jonka tarpeesta tässä maassa on todellakin vallinnut jo pitkään yhteinen käsitys ja itse asiassa on vallinnut myöskin erittäin pitkälle yhteinen näkemys siitä mitä sen pitäisi olla sisällöllisesti

edellä sanottuun ja ennen kaikkea tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön murskaavaan todistusvoimaan viitaten tarjoan myöskin aina uutteralle ed

pulliaiselle mahdollisuuden äänestää hallituksen esitystä vastaan ja esitän että tämä lakiesitys hylättäisiin

prosessia jotta se ei aio vuoden aikana tämän järjestelmän hallitusohjelmaa seurannutta valmisteluprosessia ja siitä käytyä keskustelua

olemme ikään kuin olevinamme kauheasti eri mieltä vaikka jos nyt rehelliseksi heittäytyy niin voin sanoa että aina silloin kun olemme suunnilleen tienneet mitä olemme tekemässä niin ainakin itse olen voinut vakuuttua että ei näissä kovin suuria eroja vallitse

joko hallitus on omaksunut keskustan maakunta ja kotikuntamallin tai sitten keskusta on omaksunut hallitusohjelman kakkosvaihtoehdon sote aluemallin omaksi maakunta ja kotikuntamallikseen

minulle ainakaan ei ole vielä selvinnyt mitä suuria eroja niissä vallitsee etenkään sen jälkeen kun olen katsellut tätä hallituksen sisäistä työskentelyä tässä asiassa viime aikoina

siksi hartaasti toivon että pääsemme siihen ratkaisuun joka omasta mielestäni ennen hallitusneuvotteluja oli paras mahdollinen

siinä tälle järjestämiselle ja rahoitukselle turvataan riittävän suuri väestöpohja puretaan turhat himmelit ja pidetään huolta siitä että yhteinen päätöksenteko turvaa yhtenäiset hoitopolut riittävät voimavarat ja myöskin lähiterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluitten riittävän ja kattavan tarjonnan ja myös päätöksenteon joka turvaa kaikkien kansalaisten vaikutusmahdollisuudet itseään koskeviin asioihin

sosiaali ja terveydenhuollon osalta ne päätökset koskettavat julkisen sektorin tekemistä kaikista päätöksistä kenties kaikkein läheisimmin ihan tavallisia ihmisiä

kun ihminen vanhetessaan ja innostuessaan toisaalta ja myöskin ehkä vähän dementoituessaan unohtaa lähellä tapahtuneet asiat mutta muistaa kauempana tapahtuneet asiat niin minullekin kävi tuossa edellisessä puheenvuorossani niin

on nimittäin todettava että juuri tänään on syntynyt aivan uusi ja perusteltu syy hylätä tämä lakiesitys

hallitus saamamme tiedon mukaan on puolivälitarkastelussaan päättänyt nostaa työeläkkeitten eläkeikää kahdella vuodella

nyt sitä kokonaisuudistusta tarvitaan erityisesti

pikkasen minua huolestutti kun luin tätä valiokunnan tekstiä kun tässä ikään kuin viitataan siihen valtiovarainministeriön ikuiseen tahtoon että arava asunnot ovat erityisesti erityisryhmille

eivät ne ole sitä ne ovat miljoonan suomalaisen koti ja sellaisina niitä pitää kunnioittaa sellaisina niihin pitää suhtautua

tämän korkotuen osalta sanon vielä myöskin poikkeuksellisesti koska aina olen arvostanut sekä ympäristövaliokunnan että jaoston tekstejä että kun tässä aliarvioidaan minun mielestäni tätä korkotuen merkitystä niin ei pitäisi

mauri salolle totean vain että eivät taatusti riitäkään nämä lyhyet askeleet miljoonan ihmisen köyhyyden poistamiseen mitä tälläkin kaudella on otettu

ongelma on siinä että otetaan askelia joilla tehdään tämmöisiä pieniä hienoisia parannuksia joita nyt sata komiteakin sai esitetyksi kun köyhyys etenee paljon pidemmin askelin ja ihmisten eriarvoisuus kasvaa paljon pidemmin askelin

siitä syystä on suorastaan irvokasta että sata komitea ei saanut tehtyä mitään muuta kuin esitettyä että pitää tarkastella köyhyyden lisääntymistä

olisi nyt edes samalla esittänyt myös että kun sitä köyhyyden lisääntymistä tarkastellaan ja todetaan että se on lisääntynyt kuten se on nyt koko ajan lisääntynyt samalla olisi ster nosti esitetty että niin lisääntymistä on pienennettävä ja köyhyyttä on poistettava

jos sata komitea tähän olisi päässyt olisin minäkin voinut sille taputtaa mutta kun se ei pystynyt tekemään muuta kuin esityksen siitä että säädetään laki että on tarkasteltava se on sata komitean oman työn kykenemättömyyden ja saamattomuuden julistus jonka sata komitea nyt tämän lakiehdotuksen muodossa kohdisti itse itseensä

tuloerot kasvavat koko ajan ja sehän tässä murheellista on

sata komitea vain kirjasi ikään kuin omaksi saavutuksekseen ne esitykset joita hallitusohjelmassa oli sovittu mikä sinänsä on ihan hyvä että ne siellä oli sovittu

tää on sovittu on sovittu mutta kun sanotte että siellä oli useita vasemmistoliittolaisia niin ainoa vasemmistoliittolainen joka sata komitean kokouksissa kävi oli sakn edustaja kaija kallinen

oli siellä tietysti sakn edustajina ja stkn edustajina muutama muukin vasemmistoliittolainen ja muutama demarikin mutta ei siellä ollut ainuttakaan vasemmistoliiton eikä sdpn edustajaa

ei ollut kristillisdemokraattejakaan

onhan se nyt aika kummallista että keskeisesti perusturvaa parantamaan asettui komitea

näinä aikoina vuodesta opposition kansanedustajien kuuluu olla syvästi huolissaan maan hallituksesta ja ihan oikeasti nyt pitääkin olla

minua huolestuttaa se että ainakin ulospäin näyttää siltä että ikään kuin tässä hallituksessa vain yksi ministeri olisi oikeasti ottautunut tähän vakavaan tilanteeseen eikä lohdutukseksi riitä edes se että kyseessä on ministeri pekkarinen

mutta näin se todellakin on

ministeri poistui tuosta silti äskeisestä sanomastani huolimatta on kuitenkin oltava hieman tyytymätön ministerin vastaukseen tuossa debatissa kysymykseeni nimenomaan työvoimakoulutuksesta

me tarvitsemme nyt tässä tilanteessa ennen kaikkea lomautus ja muutosturvakoulutusta

siihen tarvitaan lisää rahaa mutta siitä rahan lisäämisestä syntyy se ongelma että kun koulutus pitää kuitenkin järjestää se pitää kilpailuttaa ja tällä hetkellä te keskusten ja työvoimatoimistojen virkamiehet jotka sitä hommaa tekevät ovat jo nyt ilman näitä odotettavissa olevia lisätehtäviä siinä määrin rasitettuja että inhimillisesti on mahdotonta että he pystyisivät omaa panostustaan enää lisäämään

siihen siis tarvitaan ihmisiä eikä suinkaan ihmisiä pois kuten tuottavuusohjelma on tässä viime aikoina elinkeinoministeriöltäkin edellyttänyt